olemme jäljessä uuden uusiutuvan energian ja energianiukan tekniikan käyttöön ottamisessa moniin muihin länsimaihin verrattuna minkä vuoksi ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä kaikki energianeuvontaan suunnatut määrärahat ovat mitä suurimmassa määrin tarpeellisia

se on osittain selitettävissä teollisuusrakenteellamme maantieteellisellä sijainnillamme ja pitkillä välimatkoilla

svenska riksdagsgruppen anser att det är viktigt att utskotten ges tillräckligt med tid för behandlingen

ensi vuonna valtion talousarvioon sisältyy ensimmäistä kertaa myös valtion avustus suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen

tähän saakka energiansäästövaatimukset ja vaatimukset kulutuksen tehostamisesta ja ohjaamisesta ympäristökuormituksen pienentämiseksi ja energian säästämiseksi ovat olleet vaatimattomia

suurena huolenaiheena on että naisten ja tyttöjen tilanne vaikeutuu ja että myönteinen kehitys afganistanissa pahimmassa tapauksessa taantuu

en galopperande klimatförändring som leder till att naturkatastroferna i världen blir vanligare kommer att bli ofattbart kostsam för alla länder

kaupunkien joukkoliikenteen edelleen kehittäminen on tarpeellista jotta suomi selviäisi ilmastopoliittisista tavoitteistaan ja velvoitteistaan

kansainvälisen yhteisön on tarkkaan seurattava ja korostettava siviilien suojelua sekä uskonnon ja kulttuurin kunnioittamista koko tämän transitioprosessin aikana

rehellisesti sanottuna elintavat eivät vielä suomessa ole muuttuneet ympäristöystävällisemmiksi

om världssamfundet inte lyckas stoppa klimatförändringen kommer flyktingströmmarna i framtiden att öka ännu mycket mera och länderna i världen kommer att använda allt mera resurser till att skydda den egna befolkningen mot naturkatastrofernas följder

kun kaksi vuotta sitten olimme menossa kohti finanssikriisiä suomen todettiin moneen kertaan olevan tällä kertaa paremmin varautunut kuin viime laman aikana

olemme jäl jessä uuden uudistuvan energian ja energiaa säästävän teknologian käyttöönotossa moniin muihin länsimaihin verrattuna

budjettikehyksissä on puolestaan alustava lupaus määrärahojen edelleen lisäämisestä suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen tulevaisuudessa

industriländerna som orsakar största delen av utsläppen av växthusgaser har ett särskilt stort ansvar att förhindra de katastrofala scenarierna som klimatforskarna varnat för

energia ja ilmastoselonteko lupaa tiukempia rakennusnormeja ja lisäpanostusta muun muassa valistukseen ja tiedottamiseen

joukkoliikenteen toimivuus koko maassamme on edellytyksenä maamme asuttuna pitämiseksi samalla kun oman auton käytölle on oltava vaihtoehtoja

menneellä viikolla sävy on ollut toinen

todelliseen muutokseen energiaa säästävään ja energiatehokkaaseen yhteiskuntaan siirtymiseen tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa

huolimatta niistä ongelmista joita olemme viime päivinä todistaneet uskomme ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä euron ja euroalueen tulevaisuuteen

ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattaa valtiovarainvaliokunnan ehdotusta nostaa esiin lisää seikkoja jotka ovat tärkeitä koko maan asuttuna pitämiseksi nimittäin maaseutuneuvonnan ja maaseudun kehittämisen

suomen tulee olla vauhdittamassa vastuunottoa tulevaisuuden ympäristöstä euroopassa

vakautusrahasto josta euroalueen valtion ja hallitusten päämiehet ja eu maiden valtiovarainministerit sopivat viikonloppuna oli todiste siitä että eu ja euroalue ovat määrätietoisesti ja vahvasti päättäneet voittaa vaikeimman kriisin johon eu on meidän unionissa olon aikanamme joutunut

miten suomi voi osaltaan tukea globaaleja toimia kasvihuoneilmiön ehkäisemiseksi

maaseutuneuvonnan määrärahat voidaan tehdyn lisäyksen ansiosta pitää tämän vuoden tasolla

försiktighetsprincipen är en princip som även klimatskeptikerna borde acceptera

suomella on hyvä maine ympäristöasioiden edelläkävijänä ja uuden tekniikan kehittäjänä

riittävällä määrärahalla voidaan taata laadukas ja alueellisesti ja sisällöllisesti kattava neuvontapalvelujen tarjonta

tätä tavaramerkkiämme tulee hyödyntää ja sen sisältöä laajentaa

tällä viikolla eri puolilta maailmaa tulleet reaktiot herättävät toiveita että luottamus euroalueen talouteen on vahvistunut

neuvonnalla voidaan muun muassa parantaa maaseutuyritysten kilpailukykyä ympäristöä ja vähentää ravinnekuormitusta

nyt eduskunnan hyväksyttävänä oleva ilmastolaki on puitelaki joka viitoittaa ilmastopolitiikan suuntaviivat

siksi on tärkeää että hallitus panostaa ympäristöklusterin luomiseen ja tukee esimerkiksi sellaisia hankkeita kuin cleantech finland

jos vastoin odotuksia ilmenisi että pahimmat skenaariot eivät toteudu velvoitteet joista nyt pyrimme sopimaan maailmanlaajuisesti ovat joka tapauksessa välttämättömiä

värderade talman

tällä lailla osoitamme että ilmastopolitiikka on ensisijainen asia joka on nyt ja tulevaisuudessa jolla on nyt ja tulevaisuudessa suuri merkitys poliittisessa päiväjärjestyksessä

arvoisa puhemies

värderade talman

lisäämällä tämän sektorin yhteistyötä pohjolassa pohjoisilla mailla on mahdollisuus yhdessä muodostua vahvaksi toimijaksi tutkimuksen ja kehityksen alalla sekä ympäristöteknologian levittämisessä maailmalle

pääministeri korosti puheessaan diplomatian tien tärkeyttä ukrainan kriisin ratkaisussa

muddring i grunda havsvikar skadar bl

laki antaa ministeriöille uusia tehtäviä jotka koskevat ilmastopolitiikan suunnittelua seurantaa ja tavoitteita

energiankäytön tehostaminen ja energian säästäminen ovat ympäristöystävällisiä toimia samoin kuin jätteiden hyödyntäminen ja resursseja vähän kuluttavien prosessien valitseminen

nyt ehdotetaan tuulivoiman biokaasun ja muun bioenergian osalta uusia taloudellisia ohjauskeinoja sillä tavoitetta ei voida saavuttaa ilman ohjauskeinoja ja velvoitteita

laki selventää myös ministeriöiden osalta eduskunnan niihin kohdistuvia odotuksia ja antaa ilmastopolitiikalle tarpeellista jatkuvuutta

siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin käy ilmastonmuutoksesta riippumatta välttämättömäksi lähiaikoina koska fossiiliset energianlähteet ovat rajalliset

personligen ska jag som representant för östersjöparlamentarikerna bspc delta i ett östersjömöte i st petersburg nästa vecka och jag har inte tänkt dra mig ur det här mötet

ilmastolaissa vahvistetaan että eduskunta saa ilmastopolitiikan suunnitelman kerran vaalikaudessa ja että pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma laaditaan joka kymmenes vuosi

useissa muissa euroopan maissa on meitä suuremmassa määrin jo aiemmin otettu käyttöön taloudelliset ohjauskeinot uusiutuvan energian edistämiseksi

vihreät sertifikaatit ja syöttötariffit ovat tuttuja käsitteitä energiapolitiikassa useissa pohjoismaissa ja manner euroopassa

samoin vahvistetaan myös sopeutumissuunnitelman laatiminen ja eduskunnalle annettava vuosittainen kertomus päästövähennysten kehittymisestä

koska meillä on jo nyt pohjoismaiset sähkömarkkinat katsomme ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä että pohjoismaiden hallitusten tulisi pyrkiä yhdenmukaistamaan taloudelliset ohjauskeinot

vad anser regeringen om den här saken

energiapolitiikka on keskeisin väline hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen koska energiantuotanto on suurin hiilidioksidin päästölähde

jos me tässä tilanteessa joudumme valitsemaan sen välillä että lainalla joka on runsas kymmenes omiin tarpeisiin lainaamastamme tänä vuonna estämme eurooppaa luisumasta uuteen finanssikriisiin kaikkine sen seurauksineen ja sen välillä että käännämme muille euromaille selkämme ja jätämme kreikan pulaan valinta on meidän kannaltamme selvä

tämän vuoksi myös tulevaisuudessa tarvitaan selkeää energia ja ilmastopolitiikan strategiaa joka ohjaa energiantuotantoa fossiilisista energiamuodoista uusiutuviin energiamuotoihin ja suurempaan energiatehokkuuteen

hallitus ehdottaa nyt esimerkiksi tukien korottamista nuoren metsän harvennukseen niin sanottua kemera tukea ja uutta energiatukimuotoa puun haketukseen

tämä asettaa enemmän vaatimuksia hankkeesta vastaaville lupa asiakirjojen ja vesiympäristölle hankkeesta aiheutuvien vaikutusten osalta

ratkaisematon kysymys on miten voimme vakuuttua siitä että biomassan loppukäyttö tapahtuu suomessa koska bioenergian kysyntä on suurta useissa meitä lähellä olevissa maissa

budjetin lähetekeskustelussa aiemmin syksyllä ruotsalainen eduskuntaryhmä vaati että valtio ottaisi vastuunsa hallitusohjelmaan sisältyvistä kirjauksista pilottiohjelman käynnistämiseksi maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi maahanmuuttajavaltaisilla alueilla

ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä suomen on oltava euroalueen lainanantajien joukossa ja pidämme myös vakautusrahastoa välttämättömänä

laissa ehdotetaan valtion lupaviranomaisten sopivan kunnan viranomaisten kanssa valvontavastuun jakautumisesta siten että paras kustannustehokkuus voidaan saavuttaa

herr talman

pilottiohjelmaan ei osoitettu määrärahaa hallituksen budjettiehdotuksessa mutta valiokuntakäsittelyssä on neuvoteltu miljoonan euron panostus tähän pilottiohjelmaan

kysynkin voiko tämä epäselvä muotoilu johtaa tulkintavaikeuksiin ja vastuun välttelemiseen

uuden käytännön muotoutuminen hankkeesta vastuussa olevien ja valvontaviranomaisten välille tulee ilmeisesti viemään aikaa

bioenergin är redan idag en betydande energikälla och skogsindustrin räknar med att en tredjedel i klimatstrategin talar vi om hälften av ökningen av förnybar energi ska ske med bioenergi

yliopistojen toiminnan turvaaminen on edellytyksenä tiedon ja osaamisen kehittämiselle

tässä onnistumiseksi tarvitaan neuvontaa tiedottamista ja riittävästi voimavaroja

de fossila bränslen olja gas och kol är alla importprodukter liksom även bränslet uranen för kärnkraften